kuntauudistus pakkoliitokset sairaanhoito eläkeratkaisut työllisyys ja yrittäminen eun tukipaketit

ne tuovat apua vasta pidemmällä aikavälillä mutta silti tai juuri siksi niihin kannattaa panostaa ajoissa vaikeuksista huolimatta

kolme vuotta sitten hyväksytty hallitusohjelma on edelleen hyvä pohja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta tehtävälle työlle kuten myös esimerkiksi vakaalle ulko ja turvallisuuspolitiikalle

työurien jatkamisessa nuorten yhteiskuntatakuu on keskeinen osa työuran alkupään toimia

tämän takia suomen yrittäjät vastustaa ehdottomasti tällaisia keskustan esittämiä verolinjauksia

jos teidän hallituksenne ei tätä usko ja isänmaanylpeyttä suomalaisiin osaa valaa me olemme valmiit vuorostamme palauttamaan suomen suomalaisille

arvoisa puhemies

ihminen ensin

hallitus on unohtanut ihmisen

kohta kuulemme arvoisat kollegat jokaiselta hallituspuolueelta kilpalaulantaa kuinka fantastisen toimintakykyinen hallitus meillä on

vähintä tietenkin on mitä kukaan pystyi odottamaan että hallitus satojen virkamiesten avustamana saa edes kahdessa vuodessa kasaan kestävyysvajeen kaatamisen asiakirjan

edellisellä vaalikaudella porvarihallitus kevensi hyvätuloisten verotusta sillä seurauksella että verotulomenetystenkin aiheuttamaa velkaantumiskehitystä joudutaan nyt paikkaamaan monin toimenpitein

ennustin maanantaiaamun lehdessä että esitettäviä menoleikkauksia tulevat arvostelemaan eniten ne jotka ovat vaatineet tehtäväksi vielä enemmän menoleikkauksia

päätetään marraskuussa tai sysätään kolmikantaan näyttää olevan hallituksen linja ja laitan käteni ristiin jotta hallituksen kunta ja sote uudistuksesta tulisi jotain säästöä

pitää tehdä kaksi kertaa enemmän menoleikkauksia koska teidän mielestänne ei pidä ollenkaan puuttua hyvätuloisten verotukseen koska teidän mielestänne veroratkaisuja ei pitäisi tehdä ollenkaan

pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluva korkeampi veroaste ei ole ei ainakaan varakkaimpien ja hyvätuloisimpien osalta myöskään vastakohta tai este maksimaaliselle työllisyydelle

siitä mihin vastikään hyväksytyllä valtiovarainministeri jutta urpilaisen työllisyyslisäbudjetilla jäätiin jatketaan nyt valtiovarainministeri antti rinteen aloitteesta syntyneellä mittavalla työllisyyspaketilla

arvoisa puhemies

kun tässä kerrotaan että tämä olisi monimutkainen järjestelmä niin lapsiperheen näkökulmasta tämä on paljon yksinkertaisempi kuin saman lapsiperheen asuntolainojen korkovähennysjärjestelmä ja siltä osin tämä on siis yksinkertaisempi järjestelmä

on menty myös veropuolelle on tehty sellaisia ratkaisuja joilla hyvätuloiset varakkaat ihmiset osallistuvat myös näihin talkoisiin

samalla kun julkisen talouden vakaudesta pidetään huolta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä elvytetään taloutta kestävällä tavalla

lapsiperheiden osalta pidän valitettavana sitä että voi tulla tilanne jossa monet toimet nekin joihin keskusta tulee esittämään vielä enemmän menoleikkauksia kohdistuvat samaan ryhmään

jos hallituksen tarkoitus oli siis tukea pieni ja keskituloisia lapsiperheitä niin oliko mitään muita vaihtoehtoja kuin tämä verovähennysmalli esillä tai olisiko ne ylipäätään mahdollista tehdä lapsilisäjärjestelmän piirissä

arvoisa puhemies

oppositiolta odotamme uskottavaa vaihtoehtoa

onko mahdollista jatkossa katsoa kunnon selvitykset miten nämä menoleikkaukset kohdistuvat ja varmistua siitä että voidaan turvata etteivät ne kohdistu samoihin ryhmiin

sitä ei valitettavasti edusta se että puheenjohtaja soini ja perussuomalaiset tarjoavat kaikkeen ratkaisuksi yksinomaan eu ja maahanmuuttokriittisyyttä

arvoisa puhemies

nyt tätä tahtoa osoitti valtiovarainministeri antti rinne jonka hahmotteleman kasvu ja työllisyyspaketin vaikutukset eivät jää vain yksittäisiin valtion budjettivaroilla tehtäviin panostuksiin

ensin puheenjohtaja sipilä moitti liiallisesta velkaantumisesta sitten hän vaati lisää velkaa ja nyt kakkara pyörii niin nopeasti ettei edes sen keksijä pysy vauhdissa mukana

ministeri käytti erittäin hyvän puheenvuoron toi tosiasiat esiin

murresana kakkara muuten tarkoittaa pieniä leipiä joita tehdään taikinan lopusta kun taikina ei enää riitä isomman leivän tekemiseen

tämä keskustan johdolla tehty linjaus joka on saavuttanut laajan yhteisymmärryksen niin tässä salissa kuin myöskin kuntaliiton hallituksessa joka on yksimielisesti ollut tällä linjalla on se pohja jolla jatketaan myös nykyisessä hallitusohjelmassa

keskustan eväät näyttävätkin olevan lopussa

kysymys on aiemmista päätöksistä niiden toimeenpanosta ja kun puhutaan aselajin korvaamisesta niin kysymys on nimenomaan kuten ministeri sanoi suorituskyvyn korvaamisesta

arvoisa puhemies

nyt tehdään ratkaisuja pitkällä tähtäimellä

onko tähän kahden aiemman hallituksen peruslinjaukseen näiltä osin tämä hallitus suunnittelemassa jotain muutosta vai jatketaanko tällä linjalla

tässä mielessä täytyy olla myös tarkkana siitä että kun puolustusvoimien toimintaa kehitetään siinäkin on oltava ajassa mukana

luotamme hallituksen kykyyn esittää tarvittavat ratkaisut tälläkin kerralla

osana metropolialueen kehittymismahdollisuuksien vahvistamista on tärkeää että metropolihallinnon valmistelun ja toimeenpanon on sovittu jatkuvan aiemmin linjatulla tavalla

ja nimenomaan tämän pitkän linjan takia on syytä katsoa nimenomaan se mikä on se vaihtoehto hallituksen politiikalle

kasvupaketti koostuu toimista joilla parannetaan kotitalouksien ostovoimaa ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä

koko maata hyödyttävän pisara ratahankkeen lisäksi budjettiriihestä on odotettavissa eri puolelle suomea lisähankkeita jo ensi vuodelle

uutta luovaa ajattelua edustaa sosialidemokraateille tärkeä hallitusohjelman kirjaus selvityksestä valtion kuntasektorin ja yksityisen sektorin rakennuttajayhtiön niin sanotun remontti oyn perustamisen mahdollisuudesta

kysyn hallitukselta

tämä mahdollistaisi kuntien kiinteistöjen kunnostamisen ja uudistamisen nopeammassa tahdissa ja samalla nykyistä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin

arvoisa puhemies

hallitusohjelman veropäätökset jatkavat oikeudenmukaista linjaa

kun keskusta lupauksensa mukaisesti keskittyy kaiken rikki repimiseen on hyvä että joku keskittyy myös rakentamiseen

hallitus vahvistaa tasa arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä pitämällä kiinni sovitusta oppivelvollisuusiän nostosta